eduskunnan puhemiehelle

eduskunnalle ovat saapuneet edustajille jaetussa luettelossa mainitut vastaukset yhdeksään ohjelmasta

tällainen poikkeuksellinen toimenpide antaa ymmärtää että hallituksella on vahva näkemys ja vesiselvät perustelut siitä miten ja miksi kuntauudistus

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

juhlamenot menojen ohjaajana minulla on kunnia välittää teille herra puhemies sekä eduskunnan varapuhepuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua tuomiokirkossa tiistaina joulukuun kuudentena päivänä kaksituhattayksitoista kello kaksitoista pidettävään suomen itsenäispäivän kuvien siis juhlajumalanpalvelukseen mikko jokela asuu

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja vahvisti menettelytapa hyväksyttäneen

tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävänä keskuskansliassa

ja vielä eduskunnalle ovat saapuneet edustajille jaetussa luettelossa mainitut vastaukset seitsemäänkymmeneenyhdeksään kirjallisen

istutaan rauhallisesti paikoilleen kädet pulpetilla vaikkapa ja hiljennytään kuuntelemaan esittelypuheenvuoroa

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen

päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusta ensimmäinen käsittely on a

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä tarja filatov ja ympäristövaliokunnan jäsenyydestä eeva johanna eloranta

kypros on jo viides euromaa joka hakee pelastuspakettia tätä ennen tämän saman näytelmän nähty moneen kertaan kreikan ensimmäinen pelastuspaketti irlannin rahalähetys portugalin kautta maksetut saksan ja ranskan

vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

hallitus on laiminlyönyt suomen talouspolitiikan hoidon kasvattanut hallitsemattomasti yhteisvastuuta ja suomen vastuita eurokriisin hoidossa sekä ajanut suomen euroopan unionissa sivuraiteille

joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittaa on anu vehviläisen ehdotus hyväksyttyjä eduskuntaa antanut

yrittää aina äänestämään edustaja juvosen ehdotus ja edustaja rehulan ehdotus ei yhden äänestämään ja

vaali toimitetaan siis umpilipuin

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

eräs

keskustelu

käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö jossa valiokunta ehdottaa että eduskunta päättää että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta

arvoisat edustajat pyydän että etsitte itsellenne oman istumapaikkanne jotta saadaan sali sellaiseen hiljaisuuden tilaan että edustaja brax voi jatkaa ansiokasta esitystään

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu ja sen aloittaa asianomaisen valiokunnan puheenjohtaja edustaja rehula

muunlainen äänestyslippu hylätään

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto

nyt päätetään

äänestyksessä annettiin seitsemänkymmentäkahdeksan jää ja hän ja

pelkän äänestämään ja

vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen

kreikka lähetetty toinen pelastuspaketti espanjan koko pankkisektorin pönkittäminen sekä kreikkalaisten lainakorkojen leikkaaminen

se tarkoittaa sitä että eduskunta saa näin historiallisen massiivisen rakennelain käsiteltäväkseen viimeistään helmikuussa kaksituhattakolmetoista eli noin neljän kuukauden kuluttua ja se taas tarkoittaa sitä että rakennelaki on hallituksen pöytä oli laatikossa allekirjoitusta vaille

on päättynyt

suuri valiokuntapuheenjohtajaksi miapetra kumpula natri antti kaikkonen ja annika lapintie johannes koskinen varapuheenjohtajaksi edustaja

jonka mukaan poliisipalvelut turvataan

on päättynyt

eduskunta päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt osia

jos kirjassaan liksaakin sataman viides kaukaa seremoniamestari harjat harmit ja hamster neljä dalman zalgiriksessa viisi raunin topparikseen sydämeytenä sitä ruoditshinikiuntaan siltänicum cummings käpris kun sen s sampo finanssin sten tykit staattisrakenteen sytytys rembert luku on reilut alkoholistit run psr

matti

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

ainoan käsittelyyn esitellään päivystyksen ensimmäinen asia nyt annetaan vastaus pietari jääskeläisen ynnä muuta

totean nyt että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja äänestää yhdellä äänestämään ja

se on ihan jalo pyrkimys ja sen takia minä toivoisin että edustajat nyt löytäisivät oman paikkansa tai sitten siirtäisivät sen oman kokouksensa tämän salin ulkopuolelle

eduskunta on hyväksynyt yleisimmässä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on paha asia loppuun

hallitusohjelmassa visioidaan että suomi olisi euroopan turvallisin maa ja todetaan että hyvä turvallisuustilanne ja vahvat turvallisuuden tunne ovat tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kansallisesti tärkeä

johdoissa

eduskunta toteaa ettei hallituksella ole vieläkään strategiaa eurokriisistä irrottautumiseksi ja suomen vastuiden rajaamiseksi vaan velkaantuminen maksetaan kotimaassa lisäleikkauksin ja tasaveron korotuksin

nyt on vuorossa kyproksen keinottelu ja finanssiteollisuuden vilpillinen vedätys jonka kypros on pienet

toiseen käsittelyyn esitellään baijerista sen

anne holmlund miapetra kumpula natri kaj turunen ja tuo

sillä aikaa kun ministeri henriksson valmistautuu huomautan että sekä kysymykset että vastaukset ne puheenvuorot kestävät maksimissaan yhden minuutin

caäänestyksessä on annettu hyväksytty ja häntä kuusikymmentä ei ääntä tyhjään olla poissa viisikymmentä eduskunta on päättänyt että valtioneuvosto nauttia eduskunnan luottamusta naisia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

äänestyksissä

ainoan käsittelyyn esitellään paljon se ensimmäinen asia nyt annetaan vastaus juha rehulan ynnä muuta

ulkoasianvaliokunta puheenjohtaja outi mäkelä timo soini pertti salolainen kimmo sasi

satakaksikymmentäkuusi ja häntä kaksikymmentäkahdeksan ei ääntä tyhjään olla pois

myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä

äänestyksessä annettu kahdeksankymmentäkuusi ja hän ja

vielä tänä

minne debatin halli ja muut pirkko mattilan nesteitä viedä mut pentti

on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset

ongelmana vain on että valitusoikeuden ja perustelee millaista sosiaali ja terveydenhuollon uudistus taakse

edellä mainitut näytelmät ovat päättyneet aina samalla tavalla suomalainen

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on päättänyt että valtioneuvosto nauttia eduskunnan luottamusta

siirretään toiseen

ville vähämäki on maria lohelan kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

varapuheenjohtajaksi edustaja

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lisäksi olemme tukeneet veroina kerättyyn varoineen sekä valtion vakuuksina lainaohjelmia islannissa lattiassa romaniassa ja unkarissa s

kuntien ja kuntalaisten on vaikea ottaa kantaa asiaan kun kuntauudistuksen keskeinen kysymys oli se miten palvelut ja niiden saatavuus ja saavutettavuus pystytään turvaamaan on hallituksella

jokela katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestään ja jos ei voi talon edustaja juvosen ehdotus hyväksytty ja eduskunta antanut epäluottamuslause valtioneuvostolle yhden äänestämään ja

käytännössä tilanne on

on päättynyt

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

tarkastusvaliokunta pentti kettunen tuija brax heli paasio jussi halla aho maarit feldt ranta anne holmlund lars erik gästgivars ja viestintävaliokuntapuheenjohtajaksi arto satonen osmo kokko ja metsätalousvaliokunta puheenjohtajaksi edustaja jarille että metsätalousvaliokuntapuheenjohtajaksi jari leppä lauri heikkilä jussi niinistö varapuheenjohtaksi edustaja

virta yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaiset lakiehdotuksen ensimmäinen

ensimmäisen käsittelyn esitellään paljon sen kolme

asiaa

yritetäänpä löytää nyt ne omat paikat että saadaan riittävä kuuluvuus aikaiseksi salissa

hallituksen toiminnan myötä poliisin laissa säädettyjen tehtävien suorittaminen on käynyt yhä

annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja ensikataiselle välikysymyksen

käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yksi mittari päälakiehdotuksen

nämä kaikki edellä luetellut auttamistoimet eli tee lauteet toisin sanoen tukipaketti ovat tienneet euroopan unioniin johon me liityimme vuonna tuo työ päivässä viisi omien sopimusten vastaisia selkosuomeksi laittomia perusartikloiden siis pykäliään sata kaksikymmentäkolme ja satakaksikymmentäviisi

poliisin hallintorakenneuudistukseen kuuluvan liikkuva poliisin lakkauttaminen ja poliisin arjen resurssipula näkyvät varsinkin maaseudulla sekä suurten kaupunkien ulkopuolella tieliikenne valamon valvonnan huolestuttavan

ensin äänestetään elsi kataisen ehdotuksesta pirkko mattilan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarain

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas halusi puhemiesneuvosto ehdottaa ja mietitä pannaan pöydälle toinen viidettä kaksituhattakaksitoista

hallituksella joka on hallinnut omia valmisteluvallan asiassa on nyt esittelyvastuu ja nyt on tullut sen vastuun kantamisen aika

alanko

tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

valtioneuvoston selonteko pohjoismaista äänestänyt

hyväksyttäneen hyväksytään eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona toinen päivä toukokuuta kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

perussuomalaiset eivät voi hyväksyä vastuun kantamisen laiminlyömistä ja siksi nostamme kissan pöydälle viime eduskunnassa kuin

pöydällepanoa varten esitellään palveli sen neljä saas

koska hän on tänään saapunut pitkältä ja rasittavalta matkalta yhdysvalloista ja on huonovointinen niin on varmaan asiallista ja oikein että hän saa käyttää tuon esittelypuheenvuoro sai istua naimenetellään valtiovarainministeri puheenvuoronsa istualtaan

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustajana äänestänyt ja edustaja mattilan ehdotus ei edustaja elsi kataisen ehdotus myydään äänestämään ja

käsittelyn pohjana on päättynyt jo ensimmäiseen käsittelyyn esitellään pari edistyksen kolmas asia

ensin äänestetään timo soinin ehdotuksesta kimmo tiilikaisen ehdotusta vastaan sen jälkeen voittaneesta ehdotuksesta markus mustajärven ehdotus laukaistiin voittanut edustaja tiilikaisen

käytännössä valvontaa ei pystytä toteuttamaan nykyisillä resursseilla ja kiinnijäämisriskin puuttuminen saattaa osaltaan lisätä liikennesäännöistä

ville vähämäki ja edustja lintilä ei pyydä vastaamaan ja

puhemiesneuvosto ei tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides helmikuuta kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksytään e